sitten toinen samalla tavalla kollektiivinen vastauspuheenvuoro

jotta saatiin tämä markkinoitua niin se merkitsi sitä että tämä onkin spesifinen

kysymys on siitä että maahan näitä poimijoita tuovat vievät heidät ihmisten pihoille poimimaan ne marjat juuri sille alueelle mistä nämä paikalliset ihmiset voisivat ne marjat poimia ja monen kohdalla on kysymys siitä ettei pysty pitemmälle kuntonsa puolesta enää menemään

nyt joudutaan äänestämään omia hienoja puheita vastaan kun se aika koittaa eikä tässä ole mitään järkeä tämmöisessä hommassa

täällä joku edustajista varhaisessa keskustelun vaiheessa kiinnitti huomiota tähän temppuiluun eräällä tavalla kun yritykset maksavat vaali ilmoituksia lehdissä ja rahavirrat kulkevat sillä tavalla että yritykset maksavat sen ilmoituksen jonkun henkilön puolesta jota haluavat tukea ja sitten lukevat sen menoina sopivasti siellä tilinpidossaan ja tässä olisi niin kuin mahdollisuus kiertää jollakin tavalla

tietysti se puitelain pykälä on käytettävissä ja sen mukainen menettely mutta ei sitä ole sovellettu sellaisella tavalla että esimerkiksi olisi käytetty tämmöistä emokuntamallia joka minusta pitäisi olla koska se on ystävällinen

mutta arvoisa puhemies kyllä olisin todella odottanut sitä että kun nyt näin merkittäviä asiantuntijoita on kuultu näissä asioissa juuri niin jotakin siteerattavaa olisi ollut siinä miltä tämä tilanne nyt näyttää siis siitä hetkestä jolloinka tämä asia tuli valiokuntaan tähän hetkeen koska se ajankohtaisuushan on aivan olennaista

yllättäen löytyy spesifinen geeni bacillus thuringiensiksestä löytyy spesifinen geeni joka on luojan luoma tappamaan juuri maissikoisan toukkia eikä tapa muita sellaisen joka pystyy tähän temppuun kannattaa lotota joka ikinen viikko sekä viking lotossa että varsinaisessa lotossa koska tulee aina täysosuma

siinä on se pointti

arvoisa puhemies

siinä on se pieni ja äärimmäisen merkittävä ja merkityksellinen ero

kiitoksia sateli puheenvuorosta käteen ja sitten mennään puhelistan edustaja pulliainen arvoisa puhemies

kun suomella vielä tällä hetkellä luottokelpoisuutta on aaan verran niin minun mielestäni pitäisi tehdä niin kuin ed

tässä suhteessa ei ole ollut minkäänlaisia pelisääntöjä paitsi nyt lapissa tänä vuonna jossain määrin on ollut

ja toisekseen pidän erittäin hyvänä että voidaan vekslata myöskin ees ja takaisin kun on täydellinen kuntajakojärjestelmä maassa olemassa

tämä esittelypuheenvuoro jo kuvasi minkälaisen valtavan urakan hallintovaliokunta on joutunut ottamaan ison salin päätöksellä tehtäväkseen

kun kehyskeskustelut ja muut alkavat täällä salissa ihan kohta nyt viimeistellään näitä kannanottoja valiokunnissa niin olisi hyvä ollut olla tämä puoli myöskin mukana mutta ehkä kapasiteetti ei ole riittänyt tämän kummempaan

saarinenkin on lukuisia kertoja ehdottanut että seinäjokioulu ratayhteys kaksoisraiteena toteutettaisiin vaikka velkarahalla viimeiseen saakka juuri sillä idealla millä teknisesti keravalahti oikorata tehtiin elikkä pätkissä ja niin että saataisiin tämä asia kerralla kuntoon

arvoisa puhemies

mutta antaumuksella tätä hommaa olen tehnyt kun jo varsin varhaisessa vaiheessa jos nyt uskallan sanoa edustajaurallani havaitsin että nämä yhteiskunnan perusrakenteet murtuvat jos epärehellisyys yritystoiminnassa voittaa

minun täytyy todeta että maailma on hyvin erilainen eri puolilla suomea

minä olen ymmärtänyt että arvoisa pääministeri on menossa euroryhmän johtajien palaveriin

nyt vaan sattuu olemaan niin että se todennäköinen kohde mikä siinä maississa on on se maissikoisan toukka ja se tappaa sitten sen pois siitä

kansliapäällikkö raimo sailas ilmoitti huolestuneena tarkastusvaliokunnalle havainnon jonka mukaan rikollisuuteen taipuvaisia tahoja on ujuttautunut valtion virkakoneistoon

tehtäväni ei ole valtiovarainministeri kataisen puolustaminen mutta minä muistelin tuossa äsken sitä puheenvuoroa jossa hän suullisella kyselytunnilla vastasi jonkun edustajan kysymykseen ja kun hänellä ei mitään muuta ollut sanottavaa niin hän sanoi jotenkin siihen tyyliin että kun toista lasketaan ja toista nostetaan niin kyllä se ero siitä kapenee pois

arvoisa puhemies

tällainen operaatio voi syntyä vain suuren poliittisen intohimon tuloksena joka ulottaa kaiken historiassa aikaisemmin kokemattoman

hyvä

arvoisa puhemies

matikainen kallström ikään kuin pyyteli lisäaikaa tähän

maa ja metsätalousvaliokuntaan tuli totaalisen singer niminen firma niin esittely syngenta nimisen firman tarkastelussa arvioitavana olevasta gemolajikkeesta ja esittelymuistiossa sanotaan että se tappaa kovakuoriaisia

arvoisa ed

eihän rehellisellä yrittäjällä ole mitään mahdollisuutta kerta kaikkiaan ei ole mitään motivaatiota jos toinen vieressä epärehellisyydellä vie kaiken

laxell on täysin oikeassa siinä että olisi ollut tosi korrektia se että koko tämä niin sanottu itella paketti olisi ollut yhtenä kokonaisuutena täällä isossa salissa

se pudels kern kern des pudels villakoiran ydin on tietysti se että ympäristöhallinto pyritään mitätöimään mahdollisuuksien mukaan

vaikka me kolme täällä paikalla olevaa hallituspuolueen kansanedustajaa äänestäisimme mitä tahansa niin maailma ei muutu siitä yhtään mihinkään toivomaanne suuntaan

ainoalaatuinen suorastaan

herra puhemies

toinen asia

täydellisesti on unohdettu veroparatiisit

elikkä tämä oivallus oli ihan äärimmäisen yksinkertainen hyvin selvä ja siinä on sekä tämän rehellisen yrittäjän asiasta kysymys että työntekijän asemasta kysymys

täytyy muistaa se että me olemme tämän arvonlisäveron itellan kilpailijoille säätäneet tietyssä tarkoituksessa aikoinansa ja nyt sitten eun vaatimuksesta siitä joudutaan luopumaan

ihmiskaupan tunnistamiseen liittyy tietysti laajemmin myöskin koko maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikan hallinta

niillä lähdettiin liikkeelle nyt ei ole puhuttu yhtään mitään niistä ja nyt olisi korkea aika ruveta puhumaan tässäkin salissa

liikkeellä olivat todelliset tutkijat jotka soittivat silloin minulle kunnallisia järjestötason edustajia ja kysyivät hyvin tarkkaan minkälaisia tarjouksia eri mediat olivat tehneet meille kandidaateille

arvoisa puhemies

aha siis toisin sanoen ei olekaan lajispesifinen vaan tappaa noin vaan erilaisia kovakuoriaislajeja ei kerrottu miten se tehdään mutta kerrottiin kuitenkin sen verran siinä esittelymuistiossa että siinä on semmoinen alusta jossa proteiineilla pelataan jnp

tässä on mahdollisuus myöskin historialliseen muutokseen ja se on se että kun tiedemiehet katsovat minkälaiset tulevat olemaan uusien virkahenkilöitten henkilöitymät ja heidän poliittiset taustansa niin tässä on mahdollista että kysymys on amerikkalaisen kulttuurin tulemisesta suomen hallintokulttuuriin elikkä ilmiö nimeltä big drive elikkä kun poliittisen kartan väri muuttuu niin johtavat virkahenkilötkin vaihtuvat

eun maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikassa on tuotu esille nimenomaan turvapaikkajärjestelmän toimivuus ja sitten myöskin ihmissalakuljetuksen ja ihmiskaupan torjunta

siis jos jostakin niin tästä asiasta tuolla kentällä pyöriessä tulee kuonoon että ettekö te pysty tälle jotakin tekemään

mutta samalla siinä tapahtuu sellainen ilmiö että suomesta tulee verotukien kaikkein luvatuin maa

viime kaudella oli kieltämättä erittäin suuria tarpeita korjata viranomaisten kykyä tunnistaa ihmiskauppa mutta myöskin tältä osin yhdysvaltain apu oli erittäin merkittävää rajavartioston ja poliisin osalta

näinhän se asianlaita on

tosiasiallista tilannetta valaisee esimerkki italiasta

sitten he ilmoittivat nämä kysyjät että heillä on kaikki mahdolliset lehdet tietyltä ajalta he ovat millimetrimitalla mitanneet sen kuinka paljon on millimetrejä näissä ilmoituksissa ja sitten he laskevat tarkkaan sen paljonko tässä olisi pitänyt rahavirtoja olla tänne kustannusyhtiölle menossa täältä ilmoittelijakaartista elikkä kandidaattien puolelta

kun tässä ed

tämä on aika jännittävä asia sikäli että sekä poliittisessa oikeistossa että vasemmistossa on oltu omalla tavallaan oikeassa tässä keskustelussa

silloin aikoinaanhan kun tätä lainsäädäntöä eu lainsäädännöstä tänne suomeen tuotiin käytiin syvällinen keskustelu siitä mikä on se kynnysarvojen oikea taso

tämä kuvaa sitä minkälaisista asioista on kysymys

mutta minulle on kerrottu siitä että kun nuori lääkäri on valmistumassa niin hänen vuosikurssilleen tulevat konsultit kertomaan millä tavalla voitte kiertää ansiotuloverotusta ja annetaan niin kun ripusta räppyyn ohjeet että näin se temppu tehdään

tarkkaan keskustelua kuunnellen olen ajatellut että mitenkähän se tämä potilasturvallisuus nyt oikein tässä suomessa järjestyy että jos hallitusvalta vaihtuu vuoden kuluttua ja äänestetään sillä tavalla kuin tässä pohjaesitykset vastaan hallituspuolueitten mietintö on niin se on sitten tietty tulos ja sitten vuoden kuluttua käännetään se sitten toisinpäin kuka on voittanut kuka on hävinnyt ja mihinkä suuntaan tässä ylipäätään ollaan menossa

on aivan selvä asia että juuri niitten ruuhkahuippujen ajamisessa saakka sen missä sakkotilanteissa ja sakkotilanteessa jnp

tärkkiperunassahan on siis kysymys siitä että paperiteollisuuden tarvitsemaa tärkkelystä tuotettaisiin siinä mukulassa suhteellisesti enemmän kuin sitä muuten tuotetaan

sitten kävi niin kuin kävi että ne kynnysarvot laitettiin kuitenkin liian alas ja siitä on seurannut erittäin paljon itkua ja hammastenkiristystä

tässä on isosta asiasta kysymys

me olimme tässä toiminnassa aloittaessani venäjän luokkaa ihmiskaupan torjuntaluokituksessa yhdysvaltain asteikolla

rahojen varastopaikkoina oli ollut tietenkin tiukan pankkisalaisuuden veroparatiiseja joita löytyy sekä mantereelta että lilliputtisaarilta

jos pystyy nopeasti rekrytoimaan vuokratyöfirmasta ammattilaisen palvelukseensa pelastaa paljon todella ison potin ehkä sen vuosituloksen peräti sillä kerralla

palaan tämän näytelmän ensimmäiseen ruutuun ed

sitten kun tämä prosessi oli ohi niin sitten eräät näistä researchereista soittivat minulle ja sanoivat että jo oli herkullinen juttu kyllä oli selittelemistä kun oli tällä tavalla tehty

kankaanniemen äsken käyttämä puheenvuoro oli varsin hyvä ja perusteltu näistä asioista

no se on todettu että se ei ole ihmisravinnoksi vähintäänkään suositeltavaa jopa niin että on parempi että ei sitä kiduksiinsa laita

sasin esittelypuheenvuoroon joka oli retorisesti loistava sisällöllisesti täydellinen mutta kiinnitän siinä huomiota yhteen pikanttiin yksityiskohtaan joka särähti pahasti

no onhan se nyt ihan selvä että mikä on muu ammatti jossa voi tällä tavalla ohjata käyttäytymään kanssaihmisiä kohtaan aika kierolla tavalla olletikin kun on sellainen tilanne että se koulutus mikä on taustalla on yhteiskunnalle maksanut todella paljon

yritän olla kovasti varovainen tässä puheenvuorossani

mutta sanoisin että meidän pitää myöskin käydä laajemmin tässä keskustelua siitä millä tavalla myöskin järjestelmämme toimivat koska ne mahdollistavat ihmissalakuljetukseen ja myös ihmiskauppaan liittyvän toiminnan

totean että sitten kun mennään sille alueelle jossa kilpaillaan tai siis pitää kilpailla eikä myöskään näistä sosiaalisten yritysten perusteista voida kilpailua rajoittaa meillä on suomeen etabloituneena kansainvälisiä yrityksiä joilla on erityinen juristikonttori jonka tehtävänä on valittaa kaikista hävityistä hankinnoista jos ovat olleet kilpailussa mukana

minä ymmärrän niin että kysymys on tiedosta havainnon tekemisestä tiedosta tiedonvälittämisestä ja sitten vielä pitäisi sen ketjun johtaa johonkin toimenpiteeseen silloin kun ilmoitus on relevantti

elikkä siis he saivat kaikki nämä ikään kuin moraalisesti vilpilliset toimijat kiinni

siis perunahan lisääntyy myöskin suvullisesti mutta tuotantoittaisesti ongelma on siinä että tässä ne jättöperunat ovat se todellinen ongelma ja me vaadimme nimenomaan sitä että jos tätä tärkkelysperunatuotantoa käynnistetään niin sarkajakoalueilla on tyhjä sarka välissä

kun tämä asia on näin niin se merkitsee käytännössä sitä ja tästä seuraa että vuokrafirmat työnantajat ovat tulleet yritykset ovat tulleet jäädäkseen juuri tämän takia

se on se että hän vetosi direktiiveihin ja niitten kautta tapahtuvaan valtaan suomen lainsäädäntöprosessissa siihen implementointivaltaan

aina silloin tällöin jonkun veroparatiisipankkiirin moraali palaa ja hän luovuttaa veroparatiisikulttuuria hyödyntäneiden epärehellisten toimijoiden verottajaa kiinnostavat liiketoimintatiedot ao

tähän siis sisältyy se mahdollisuus että ilmoitus on väärä ja loukkaava jnp

siis siinä mielessä se on se kaikkein helpoin tapa tämän kokemuksen perusteella saada esiin se aikooko joku moraalisesti vilpillisesti toimia

totean vain sen että tähän ei nyt pidä liittää mitään muita optioita kuin hoitaa tämä mahdollisimman pian kuntoon

sen takia sitten täällä toisella puolella pitää myöskin pitää huoli kolmikannan ja kaikkien muitten mekanismien kautta siitä että pelisäännöt ovat mahdollisimman järkevät ja oikeudenmukaiset

tässä luodaan suurta tiedettä sen suhteen että tulevat hoitotieteen professorit saavat aivan mahtavan materiaalin kun seuraavat näitä tuloksia ennen vaaleja ja vaalien jälkeen ja sitten sitä että millä tavalla näitä projisoidaan käytäntöön ja millä tavalla vaaliteemakseen ottaneet edustajaehdokkaat ovat sitten toteuttaneet näitä lupaamiaan pyrkimyksiä vaalien jälkeen

kuntatalouden rahoitusongelma ei kyllä tällä huutokaupalla taida ratketa millään vaikka kuinka yrittäisi siihen positiivisesti suhtautua

kiinnitän huomiota kahteen yksityiskohtaan

nyt näyttää muodostuneen todella mielenkiintoinen ongelma

arvoisa puhemies

leppä äskeisessä vastauspuheenvuorossaan sopivasti johdatteli minut siihen tekstiin mitä aion täällä päästellä nyt pöntöstä nimittäin juuri tästä täsmälleen samasta asiasta

jos ja kun tiedosto on eräällä tavoin varastettu onko tämän järjestäytyneiltä yhteiskunnilta tosiasiallisesti varastetusta omaisuudesta kertovan tiedoston hyväksikäyttäminen verotuksessa oikeutettua vai ei

tämä peliasetelma on harvinaisen selvä

joroisten terveyskeskuksessa oli potilaana

mutta se mistä kannattaa todella olla huolissaan on julkisen talouden kokonaisrahoitus ja se vuo mikä siitä tapahtuu tällä hetkellä veroparatiiseihin ja ulkopuolelle

arvoisa puhemies

tämä keskusteluhan osoittaa erinomaisen hyvin sen kuinka äärimmäisen oikeassa oli se oliko se nyt ed

kai sattui olemaan lääkäri tunnetuksi tullut appiukkoni jota hoitava lääkäri oli tunnetuksi tullut pekka lantto

minusta pappismiehiä kannattaa kuunnella aina poliisimiehiä ehdottomasti kannattaa kuunnella aina ja joskus juristejakin

herää kysymys missä mättää muniiko helcom vai suomi vai kuka tai mikä mutta aika kova juttu

eli siis toisin sanoin teidän argumentaationne aina jossakin sitten kuitenkin pettää

sillä ajatellaanpas arvoisat edustajatoverit sitä millä me pystyisimme eun ilmastopolitiikan mukaiset uusiutuvan energian velvoitteet hoitamaan muuten kuin maaseudulla

ja juuri tähän saumaan pilaamaan koko sen hyvän mikä vuokratyöfirmoissa on on harmaa ja musta talous tullut pilaamaan kerta kaikkiaan perusteellisesti juuri sen osan tästä pois mikä on kaikkein parasta ja hyvää tässä koko hommassa

tämä kanta tarkoittaa täydellisen rikoksen tekemisen käytännön mahdollisuutta

tästä selonteosta käy ilmi että on käytetty velmu ohjelmaa velmu vee ee ällä ämmä uu velmu ohjelma

minulla oli tilaisuus keskustella appiukkoni hoidosta vastaavan lääkärin kanssa